vielä haluan muistuttaa lopuksi arvoisa puhemies että huomioikaa isojen kauppakeskusten pienten yrittäjien asema tässä puristuksessa

eli mahdollistetaan se oppisopimusoppilaan oppiminen siellä työpaikalla ettei se jää siihen että nyt tämä koulutussopimus avaisi kuten se tavallaan voisi pahimmillaan avata vain tämmöisen halpatyövoiman käytön niihin avustaviin työtehtäviin joita työpaikoilla on

se mitä viime hallitus ja viime vaalikaudella saatiin aikaan että myös yrittäjille mahdollistettiin lakisääteisesti yksi päivä viikossa vapaata ei kuitenkaan ole välttämättä toteutunut niin kuin ollaan lainsäädännöllä tarkoitettu

mutta tässä kohtaa päivittäistavarakauppa määrittelee kauppakeskusten aukioloajat ja näissä vuokrasopimuksissa tullaan edellyttämään että nämä pienetkin kaupat joita näissä isoissa kauppakeskuksissa on ovat silloin palveluntarjoajia

arvoisa herra puhemies

ehkä kaiken kaikkiaan tämä alkoholimainonta alkoholikulttuuri kaikessa kauneudessaan tässä talossa lähtee mielestäni väärille raiteille

on minusta hämmentävää se että eduskunnassa on yksi niin tietävä valiokunta kaikesta alkoholin valmistukseen liittyvästä asiasta

kuinka sosiaali ja terveysvaliokunta voi tietää rukiin viljelyn tarkoituksen tässä maassa kuinka valiokunta voi ymmärtää kaiken sen matkailulle tulevan positiivisen ulottuvuuden mitä pienpanimoiden osalta parhaissa olosuhteissa voidaan edistää tai valmistusprosessit kuinka alkoholia valmistetaan tai markkinoidaan

arvoisa puhemies erittäin arvostettu puhemies

täytyy nyt edustaja kivelälle sanoa että tovereita ei ole kuitenkaan erotettu puolueesta he ovat eduskuntaryhmästä eronneet ja saavat sitten sen mukaan oman ryhmänsä perustamisen oikeutuksen

toivotaan että jatkossa lakialoitteita tekevät kansanedustajat osaavat olla puhemiehistöön paremmin yhteydessä ja tuoda esille sen että tässä on muukin kuin vain alkoholipolitiikka päihteiden käyttö kysymyksessä kun puhutaan esimerkiksi pienpanimoista

täytyy sanoa että tämä maa elää vain vientiteollisuuden työstä ja sillä maksetaan tämän maan perusturva opetus terveydenhuolto ja kaikki se mikä on olemassa olevaa

mainonnan osalta olen kirjoittanut nimeni tuohon edustaja heinosen tekemään lakialoitteeseen ja pidän sen kohtuullista sävyä tähän tilanteeseen sopivana eikä se minun mielestäni edistä juomisen kulttuuria

vain sitä kautta turvaamalla se että meillä tässä maassa vientivetoinen teollisuus pystyy olemaan ja toimimaan sen pitää olla keskiössä

mitenkä tästä eteenpäin

on tärkeää nähdä se että tällä hetkellä meillä on yrityksiä jotka valmistavat väkeviä alkoholijuomia ja ovat niiden tukkumyyjiä

näillä yrityksillä ei ole mahdollisuutta tuote esittelyyn eli kotisivuillaan ne suuntaavat markkinointia ulkomaille ja ovat nimenomaan tukkumyyjiä

tämän tuotteen kuvan julkituominen on kuitenkin mahdollista vähittäismyyjä alkolle tai laivayhtiöille niiden mainostaessa omia tuotteitaan

mikä tekee esimerkiksi laitilalaisesta vahvasta oluesta taikka rekolan panimossa tehdystä viskistä sen huonomman ja vaarallisemman tuotteen siellä heidän kotisivuillaan ettei siitä voitaisi tehdä tuote esittelyä

minä uskon että edustaja heinonen on aivan samaa mieltä kuin minäkin että mielikuvamainonta on se jota ei saa harjoittaa alkoholia markkinoidessa eli emme saa alkoholin vaikutuksia mainostaa

jos vaikkapa sanotaan että juo tässä on lammilainen sahti joka on pantu perinteitä noudattaen kotimaisesta ohrasta niin siinä ei minun mielestäni ole mitään pahaa mutta jos siihen liitetään että kun juot lammilaista sahtia tulee upeat fiilikset ja flaksi käy varmasti niin se on jo toinen asia

ja minun mielestäni tässä edustaja heinosen tekemässä aloitteessa ei ole tällaisia piirteitä vaan nimenomaan mahdollistetaan se kohtuullinen mainonta niin että ei jouduta kohtuuttomiin tilanteisiin

olisin kysynyt ministeriltä kun oppositiota haukutaan siitä ettei ole vaihtoehtoja ja kun nämä määrärahat ovat jo loppuneet ja meillä ei pystytä palkkaamaan sitä kautta ihmisiä

tämä mikä jää puuttumaan työntekijöiden eläkevakuutusmaksuista katettaisiin ansiosidonnaisen päivärahan perusosalla tai työmarkkinatuesta jotta tämä potti olisi kustannusvaikutukseltaan jo ensimmäisenä vuonna plus miinus nolla

täytyy nyt todeta että puhun tässä kansanedustaja jari myllykoskena enkä rupea linjaamaan nyt tässä vasemmistoliiton näkemyksiä aiheesta

ne toimet joista lähdettiin liikkeelle olivat sellaisia että vastuita pitää jakaa niille joilleka ne vastuut kuuluvat ei niin että ne tulevat ensisijaisesti veronmaksajien vastuulle

jos kreikkaan on aiemmin lainattu rahaa ilman vakuuksia sen on tehnyt edellinen hallitus

vasemmistoliitto lähti hallituksessa siitä lähtökohdasta että me haluamme niitä vastuita niille tahoille jotka ovat todellisia vastuunkantajia

minun mielestäni on poliittisesti hieman voisiko sanoa hassua perussuomalaisilta tässä vaiheessa lähteä enää koettamaan väittää että tämä on meille vaalikikka

kyllä vasemmistoliitto kantaa hallituksessa olostaan täyden vastuun ja olen nyt tosi tyytyväinen siihen että me pystyimme patoamaan eurooppalaisen kriisin joka olisi voinut viedä meidät vielä syvemmälle kuin missä me nyt olemme

edelleenkin myönnän että edellinen hallitus turvasi kreikan tukipaketilla suomen vientiteollisuuden eikä siitä voi kiviniemen hallitusta moittia

mutta se hurmahenkisyys mikä kiviniemen hallituksessa vallitsi sillä hetkellä kun tukipäätöstä tehtiin oli kuin lainaus seuraavasta laulusta

ensin pelastettiin suutari andersson sitten suutari pettersson

hallelujaa synnistä pois mun rumpuni pelastusta soi

siis kiviniemen hallituksessa tehtiin perusteltu ratkaisu mutta unohdettiin täysin valvonta ja vastuu

ei mietitty kestääkö tukipakettien titanic sitä jäävuorta johon laivan runkoa ei ole suunniteltu

nyt toivon että tämän hallituksen osalta tämä telakka on voinut rakentaa sellaisen rungon jolla kiviniemen hallituksen heikko kreikka paketin tukirunko on niin kestävä että kreikka kestää sen jäävuoreenkin ajon

edustaja tavio sanoi että ei ole minkään yhden yksittäisen puolueen vika ja tietysti halusi sillä sanoa ettei tietenkään ainakaan perussuomalaisten vika mutta sujuvasti kyllä syyllisti edellisiä hallituksia jotka ovat aiheuttaneet sen että syyriassa ja syyriasta tulee tämmöisen humaanin kriisin takia erittäin suuri joukko ihmisiä jotka pakenevat aidosti oman henkensä takia

ei kenelläkään ole takeita siitä että kreikan alas ajaminen olisi tuonut soininkin tänään täällä mainitsemaa suurta taloudellista efektiä kreikan kansantaloudelle eli drakman palauttaminen ja suuri devalvaatio olisi tuottanut sellaisen mielikuvan kellekään että hyttysen hinnalla voitaisiin ostaa kameli

en lähde kiistämään sitä etteikö joukossa olisi myös niitä joita houkuttaa se sosiaalisen maahanmuuton mahdollisuus suomeen

mutta on aivan väärin tässä tilanteessa ruveta sanomaan että tuo humaani kriisi syyriassa on edellisten hallitusten vika

kohtuullisella veroasteen nostamisella ja oikein kohdentamisella voitaisiin huolehtia kreikassa huomattavasti suuremmasta bruttokansantuotteen kasvusta jolla turvattaisiin julkisen talouden tasapaino ja koko kansan hyvinvointi

siksi meille eu jäsenvaltiona jää omine mahdollisuuksineen turvata tuohon kansaan ja euhun kuuluvaan yhtenäiseen itsenäiseen kansaan se turva ettei meille lähihistoriassa voida nähdä että länsivaltiossa kaaoksen kautta voisi toteutua se mitä kreikassa olemme nähneet sotilashallinto tai jotakin muuta dramaattista mihinkä meiltä sitten vaikkapa kutsuttaisiin turvallisuusjoukkoja joihinka olemme kyllä rakentuneetkin

selvitys kreikan tilanteesta tuo hyvin esille sen kuinka monta lusikkaa tässä sopassa on

meidän vaan tulee huolehtia siitä että sillä kansalla on mahdollisuus selvitä siitä länsimaisessa kulttuurissa yhtenä osana euta

olemme vastuussa ihmisistä olemme vastuussa oman teollisuutemme kautta suomalaisesta työllisyydestä suomalaisen vientivetoisen teollisuuden työpaikoista

vain kantamalla murhetta siitä että markkinat vetävät voimme tässä tilanteessa suomen kannalta olla kannattamassa sitä että tämä ei sataprosenttinen ratkaisu on se mahdollisuus joka on se askel jolla viedään suomea ja päätöksentekoa eteenpäin

vanhasen hallitus tätä aikanaan ajoi se ei mennyt maaliin

viime kaudella tätä ajettiin kokoomuslaisen ministerin toimesta mutta perussuomalaiset ja keskusta yhdessä myös hallituspuolueitten demareitten ja vasemmistoliiton kanssa pystyivät tämän torjumaan

kun nyt selkeästi arvioiden mukaan tämä on heikompi esitys kuin se viimekautinen mikä ihme tässä nyt on että me haluamme riskeerata kansallisomaisuuden sillä että me avaamme keittiön oven sille että tulevien hallitusten aikana jos tämä yhtiöitetään on kuitenkin lainsäädännön oikopolulla siinä mahdollisuudet että tämä kansallisomaisuus valuu meidän käsistämme pois niin kuin kävi digitalle taikka yaralle josta varmasti keskustapuolueella on erityisen ikävät muistot siitä että lannoitteet menivät ja maanviljelijät maksoivat sen kaupan todella nopeasti

edustaja jalosen ja edustaja pakkasen puheenvuorojen jälkeen tekisi mieli tästä paikalta olevasta kahden minuutin puheenvuorostani käyttää yksi minuutti hiljaiseen hetkeen mutta en sitä tee kun haluan puhua

on minun mielestäni lohdutonta että halutaan tuoda sitä esille että mitä sitten voidaan tehdä että asiat saadaan hallintaan

minä olisin kyllä ollut todella tyytyväinen että tämä periaatteessa mahdollistaa ja turvaa suomalaiselle liikennöitsijälle mahdollisuudet niin etteivät eun muut maat reagoi jos suomi on erilainen nuori

mutta toisaalta nämä hallinnolliset maksut miksi mentiin tämä kärki edellä että ensin tehdään näin ja sitten tulee toivotaan toivotaan lista

kun eu on uudistamassa säännöksiään niin miksi ihmeessä tarvitsee lähteä nyt hötkyilemään tämän asian osalta

kun edustaja jalonen valiokunnan puheenjohtajana peräsi kymäläiseltä vastausta johonkin niin minäkin haluaisin nyt kysyä kun kysyvä ei tieltä eksy ja asia on minulle sen verran vieras valiokunnan puheenjohtajalta

kun sanoitte että tilaajalla on se vastuu niin mitkä ovat ne seuraamukset jos tilaaja ei olekaan selvittänyt onko tällä kuljetusyrityksellä oikeus kabotaasiliikenteeseen mitkä ovat ne sanktiot

tämä on ihan tämmöinen oikea kysymys nyt jonka vastauksen haluan tavallaan itseäni sivistääkseni kuulla valiokunnan puheenjohtajalta

arvoisa puhemies

edellisten hallitusten tekemiset ovat edellisiä tekemisiä

minä olen tunnustanut naapurille että tuli joskus kivitettyä kasvihuoneesta ikkuna rikki mutta se ei auta nyt siinä tilanteessa kun halutaan suitsia tätä mahdollista ehkäpä jopa räjähtävää asiaa niin kuin alan toimijat ovat sanoneet

ymmärrän sen että kuljetusyritykset omissa lausunnoissaan haluavat turvata oman elinkeinonsa

se on aivan luonnollista ja näin totta kai tekevät myös työntekijät mutta tässä yhteydessä on minun mielestäni turhauttavaa kuunnella sitä että miksei silloin ja silloin tehty

minä toivon että minä en kovin usein tule sortumaan käyttämään tuota samaa fraasia että mitä silloin tehtiin kun kekkonen oli presidentti

arvoisa rouva puhemies

hallitus on vaikeiden aikojen edessä tehdessään näitä päätöksiä mutta se tarkoittaa sitä että hallitus vie suomea vielä vaikeampiin aikoihin

hallitus leikkaa oppisopimuskoulutuksesta yhden kolmasosan mikä ei tee aivan uskottavaksi oppisopimuskoulutuksen uudistamista jolla varmistettaisiin oppisopimusoppilaan työssäoppiminen

hallitus oikein pyrkii madaltamaan oppisopimuskoulutuksen järjestämisen kynnystä keventämällä työnantajien hallinnollista taakkaa

tämä on tervetullut näkemys ja esitys sillä varsinkin pk sektorilla on ollut erityisen hankalaa eikä oppisopimuskoulutus ole ollut houkutteleva vaihtoehto

pk sektorin pienten työpaikkojen resurssit eivät ole riittäneet hyödyntämään oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia

samoin hallitus linjauksessaan ja näkemyksessään tuo esille oppisopimuskoulutuksen taloudellisen taakan keventämistä työnantajille mutta ei kerro kuinka se tapahtuu

koulutussopimus jo sinällään tietysti jokainen osaa lukea mitä se tarkoittaa eli nykytilanteeseen nähden oppisopimusoppilas joka tekee tuottavaa työtä ei saa tästä työpanoksestaan palkkaa ja silloin se tuo yritykselle toki taloudellista säästöä ei yksinään kuitenkaan riitä siihen oppisopimusjärjestelmän ideologiseen tavoitteeseen että oppisopimusoppilas voi saada sen työssäoppimisen laadun niin hyvin itselleen sisäistettyä että hän suoriutuu tulevasta näyttökokeesta

arvoisa herra puhemies

pakko yhtyä siihen arvosteluun kuinka hallitus rajulla kädellä kehitysyhteistyörahoihin tarttuu ja erityisesti järjestöjen osalta

edustaja arhinmäki toi sen esille juuri niin hyvällä kuvauksella juuri sen mistä tässä asiassa on kysymys

tässä on juuri mainittu siitä että tiettyjä projekteja joudutaan keskeyttämään ne jäävät puolitiehen niihin on jo satsattu rahaa ja edustaja filatov toi hyvin esille kuinka juuri niitten loppuun saattaminen olisi ollut parempi ratkaisu kuin niistä leikkaaminen

toivoisinkin että hallitus koulutussopimusjärjestelmää uudistaessaan voisi ottaa enemmänkin mallia juuri täälläkin monissa keskusteluissa esille tuodusta kisällimestari mallista

haluan omalta osaltani kuitenkin tuoda sen että abbn pääluottamusmiehen irtisanominen oli surunpäivä paikalliselle sopimiselle

voisiko olla niin että kun on nyt tämä jäljelle jäänyt raha mikä liittyy tavallaan finnfundiin me loisimmekin sellaista teknologista vientiä joka parantaa kehitysyhteistyömaan perusinfraa ilmastoystävällistä energiaa jätevesien jätteiden polttomenetelmien viemistä sinne jotta suomessa voisi suomalaisille yrityksille tulla referenssilaitoksia tätä kautta

suomen yrittäjät on ponnekkaasti koettanut tulla sille reviirille jossa myös ne jotka ovat järjestäytymättömiä yrityksiä voisivat tehdä paikallisia sopimuksia henkilöstönsä kanssa

järjestäytynyt työnantaja abb joka on järjestäytynyt teknologiateollisuus ryhyn vei nyt maton alta tältä kaikelta kehitykseltä mikä olisi voinut olla mahdollista jos pelisäännöistä oltaisiin pystytty jollakin tavoin sopimaan

näin todellakin mahdollistuu se että pk sektorin yrityksissä siitä työssäoppimisesta vastuuta kantava henkilö suorittaessaan ohjaavaa ja opettavaa työtoimintaa saisi sen etuuden niin että resursseja voitaisiin jakaa siten että tämä työssäoppiminen todella mahdollistuisi

niillä keinoilla jotka nyt näyttävät hallituksen suuntaviivoissa olevan en voi olla vakuuttunut siitä että tämä todellinen työssäoppiminen liittyen siihen oppisopimusnäyttöön jolla halutaan tämä osaaminen varmentaa tulisi toteutumaan

nyt siltä sopijaosapuolelta joka edustaa työehtosopimuksen toista järjestäytynyttä osapuolta eli työntekijöitä siltä sopijalta joka sopii työnantajan kanssa ollaan viety kaikki se mikä voi mahdollistaa paikallisen sopimisen

toisena asiana on otettava esille myös yksi positiivinen puoli jota en ainakaan tule vastustamaan kunhan sitten nähdään mitä se tarkoittaa

toisen asteen koulutuksen uudistaminen jatkokoulutusmahdollisuudet turvaten on oikea suunta ja meidän pitää pystyäkin tutkimaan niitä erilaisia mahdollisuuksia kuinka me voimme tehostaa toisen asteen koulutuksen erilaisia menetelmiä

no järki otettiin käteen ja hyväksyttiin se että aluehallintoviranomaiset ely keskukset voivat tehdä ne paperilla ja sitten jälkeenpäin viedä sinne hyrrä järjestelmään

on aivan tavatonta ajatella että kuinka voidaan tästä eteenpäin rakentaa mitään sellaista joka yhdessä rakennetaan työnantajan tuottavuuden työntekijöiden tulevaisuuden osalta nimenomaan sen työnantajan tuottavuuden kautta tulevaa pysyvää työpaikkaa jos työnantaja ei kunnioita sitä osapuolta vaan yksipuolisella sanelulla pyrkii määräämään mikä hyväksi on

onko todellakin nyt niin että puhutte tästä samasta asiasta vai siitä että maatilojen investoinnit voivat myös hakemuksen jättämisen jälkeen lähteä liikkeelle tai vaikka omalla riskillään

oman kokemukseni mukaan siirryttäessä kolmevuotiseen toisen asteen tutkintoon ei ammattitutkinto sinällään ole tuonut työelämään sijoittumiseen parempia osaamisresursseja

mutta kuten edustaja eestiläkin sanoi erittäin mielelläni katson että tämmöistä aloitetta ei lakaista vain valiokunnassa pöydältä pois vaan se oikein otetaan tarkasteluun sillä kaikki se yrittäjyyttä edistävä toiminta mitä maaseudulla voidaan tehdä on nuorten yrittäjien maatilojen omistajien osalta erityisen tärkeää ja kannatettavaa että nämä investoinnit eivät vain jää sitten jostakin hakuprosessin menettelystä kiinni

tässä kohtaa meillä on osattava katsoa sitä minkälainen signaali työmarkkinoilta on tullut sen uudistamisen jälkeen kun kaksivuotisesta siirryttiin kolmivuotiseen

tässä vasemmistoliiton lakialoitteessa on yksi toinen huomio joka tarkoittaa sitä että suomi on liikkeenluovutustilanteessa eu tasosta jäljessä niin pahoin että tätä liikkeenluovutuksessa olevaa direktiiviä ei ole sen implementointivaiheessa tuotu suomalaiseen työsopimuslakiin täysimääräisesti vaan siellä ei osaston luottamusmiehillä ja luottamushenkilöillä liikkeenluovutustilanteessa ole sellaisia oikeuksia mitä eu lainsäädäntö edellyttää

nimenomaan se porras kuitenkin tulee säilyttää niin että sillä jos lyhyemmällä ajalla tutkinto suoritetaan jatkokoulutusmahdollisuudet tulee turvata vaikkapa siten että meillä olisi sitten ammattikorkeakouluopintoihin valmentava teoria vaikka neljän kuukauden teoreettinen lisäkurssi

arvoisa puhemies

toivoisin että hallitus huomaa sen että juuri varhaiskasvatuksessa monesti on niitä tilanteita missä meillä maahanmuuttajavanhemmat ovat työttömiä

olen aivan varma että käyttämäni puheenvuoron jälkeen seuraavan puheenvuoron käyttäjä tulee tarttumaan aiheeseen ponnekkaasti

silloin olisi erityisen tärkeää että heidän lapsensa saavat täyden varhaiskasvatuksen jotta he kielellisesti omaksuvat suomen kielen niin että heidän omat kouluttautumismahdollisuutensa peruskouluun mentäessä olisivat riittävät

mutta olen kyllä lukenut jo ennakolta edustajan käyttämän lehtiartikkelin missä hän valitettavasti hieman ennakoivasti viestitti sitä että työtuomioistuimen selkeällä päätöksellä tässä tapauksessa todettiin pääluottamusmiehen kiihottaneen työpaikalla työntekijöitä kolmeen laittomaan lakkoon

on tärkeää kun tämmöisiä irtisanomisia tulee ehkä vielä näin ay aktiivina toivoisin että tähänkin lainsäädäntöön olisi tullut vielä se edellytys että työsuhdetta ei pidetä purettuna ennen kuin työtuomioistuin on sen käsitellyt ja sen jälkeen ruvetaan määrittelemään sitä mitä sanktioita siitä rikkomuksesta tulee niille osapuolille jotka ovat syyllisiä

halusin kysyä ministereiltä että kun me nyt olemme saaneet hallitusohjelmaan yhteiskuntatakuun ja talousarvioon sisältyy niitä maallisia välineitä joilla se pystytään toteuttamaan niin yksi asia mikä minua tässä vielä vähän ujostuttaa on se kuinka me pystymme viemään tämän kaiken hyvän mitä tässä on mukana hallitusti sinne työelämään ja kentälle

onko ministeri varautunut siihen että meidän pitää myös työmarkkinoiden pelisääntöjä avata käydä se keskustelu työmarkkinajärjestöjen ja osapuolten kanssa niin että tämä voidaan viedä kitkattomasti myös käytäntöön

edustaja pakkaselle täytyy sanoa että oppositio ei varmasti halua sellaista sääntelyä että täällä maksellaan minkälaisia palkkoja hyvänsä

on toki pakko palauttaa mieleen asia lähetettyjen työntekijöiden osalta jonka hallitus juuri torppasi nimenomaan kuljetusalalta

kuljetusalalta te torppasitte juuri sen että tässä ei pystytä valvomaan lähetettyjen työntekijöitten palkka asioita samalla tavoin kuin esimerkiksi muilla sektoreilla olevia työntekijöitä

kun edustaja pakkanen otti oikein pontevasti kantaa tässä parissa puheenvuorossa justiin tähän palkkausasiaan niin halusin nyt vain sanoa että oppositio ei sitä halua vaan halusi olla edistämässä maantiekuljetusten osalta nimenomaan että täällä ajetaan reiluilla pelisäännöillä mutta se ei kelvannut hallitukselle

on tavallaan hienoa tässä salissa todeta että meitä satakuntalaisia on täällä kolme plus sitten yksi tuolta keski suomesta päin

arvoisa puhemies

on aivan mahtavaa ja haluan erityisesti kiittää kyllä ministeriä siitä että hänen pitkämielisyytensä tässä vähän ristiriitaisessa tilanteessa ja kestävyytensä ovat täällä läsnä

edustaja jalonen kiitos vastauksesta

tuon asian minä kuulin teidän esittelyssänne ja myös jo täällä aiemmin se on toistettu

kysymys on vain siitä että työpaikalla sopijaosapuoleksi määritelty työntekijöiden edustaja voi olla sopija asemastaan varma

nyt oli vain kysymys siitä minkälaisia sanktioita sitten tulee jos tämmöistä säätelyä ei ole noudatettu mikä sillä tilaajalla on

minun mielestäni tämän päivän keskustelussa puoluepolitiikka tuli vähän harmillisenkin voimakkaasti esille että kuka on ollut hallituksessa koskakin kun ollaan ruvettu tekemään päätöksiä siitä että rakenteita uudistetaan

edustaja kopra koettaa väittää käyttämässään puheenvuorossa että tällä lisätään niin sanottua hallinnollista taakkaa taikka byrokratiaa mutta se ei todellakaan pidä paikkaansa

on helppo ymmärtää mitä tilaajavastuulaki tarkoittaisi jos hallitus olisi tuonut tähän rinnalle myös sen että näissä tapauksissa missä tilaaja ei ole noudattanut sitä että on tarkistanut että on oikeus kabotaasiin olisi ollut samanlainen seuraamus kuin tilaajavastuulain rikkomisesta

kysymyshän on vain siitä että neuvottelujärjestelmää kehitetään siten että molemmat osapuolet voivat olla varmoja omasta neuvottelija asemastaan

silloin oltaisiin oltu taas vähän lähempänä sitä että me voisimme olla yhtä mieltä mutta voitte olla hallituksessa hyvillä mielin siitä että kun nämä hallinnolliset seuraamukset tulevat niin oppositio painaa vihreää

ei tällä lisätä mitään erityisiä menettelyjä siitä kuinka työpaikoilla neuvotellaan

oman puolueen osalta täytyy sanoa että me olemme olleet hallituksessa silloin kun ollaan sitouduttu siihen että meidän pitää pystyä tehostamaan meidän omia ammatillisessa myös lukiokoulutuksessa ja muissa olevia rakenteita

neuvotteluaseman molemminpuolinen tunnustaminen jolloin sillä toisella neuvottelijaosapuolella on yhtäläiset oikeudet ja parempi luottamus siihen neuvottelupöytään asettuessaan vain hälventää sitä ja nopeuttaa ja kehittää sitä neuvottelujärjestelmää

mutta ei se että olen nyt opposition kansanedustaja todellakaan ole minulle sellainen asia ettenkö voisi arvostella jopa omiani

olen aivan varma ja tiedän oman aiemman työkokemukseni perusteella että niissä yrityksissä missä on avoin ilmapiiri työnantaja näyttää tilauskirjat ja kertoo missä yritys menee pääluottamusmies ja henkilöstö ovat luottavaisin mielin ja rohkeita tekemään niitä paikallisia sopimuksia

arvoisa herra puhemies

mutta itse keskityn tavallaan siihen omaan työmiestaustaan ja siihen mitenkä pitäisi kehittää mitä pitäisi tehdä ja kuinka paljon mistäkin leikataan

jos katsotaan isoa kuvaa että yhdysvalloissa tällä hetkellä liuskeöljyn ja kaasun esiintymät ovat niin valtavat että arvioidaan muutaman vuoden kuluttua yhdysvaltojen olevan öljyn vientimaa mikä ilmeisesti ja totta kai tarkoittaa sitä että kivihiilen maailmanmarkkinahinta laskee niin paljon että vaikka minkälaisia ratkaisuja tekisimme puun ja turpeen osalta niin täällä polttolaitokset varmaan tekevät omia ratkaisujansa sen perusteella

arvoisa herra puhemies

edustaja hakkarainen toi hyvin esille sen kuinka meidän oppisopimusjärjestelmää voitaisiin kehittää se on varmasti juuri sellainen suunta

ilman referenssiä eli omaa itsenäistä puolustusta meillä ei voi olla myöskään itsenäistä toimivaa kehittyvää aseteollisuutta joka tukee myös meidän työpaikkojemme pysyvyyttä ja voi sitä kautta edistää meidän oman teollisen osaamisen jatkuvuutta

mutta on todella tärkeää että työehtosopimuksen kriteereitä noudatetaan järjestäytyneessä kentässä ja vain ne osapuolet sopivat paikallisesti joilla on se valtuutus ja työehtosopimuksella tämä valtuutus on annettu pääluottamusmiehelle

keskusta omassa ehdotuksessaan toi esille kuinka pitää oppisopimusjärjestelmää mutta myös sen luonnetta muuttaa

samaan aikaan meillä on venäjä pakotteet joita yhdysvallat johtaa omalla tavallaan

arktisen öljynporaamisen osalta ollaan tehty jo päätöksiä öljy yhtiöt ovat vetäytyneet sieltä ja juuri siinä keskiössä on meidän teknologisen osaamisen haavoittuvin osa

kysyisinkin arvon ministeriltä mitenkä pystytään huolehtimaan siitä että meidän oma tasapainoinen aseteollisuus niin kuin edustaja paloniemi oikeutetusti toi esille ja meidän oma puolustustekninen osaaminen voivat kehittyä ja siitä että meillä on tämmöinen omavaraisuus

itse asiassa tämän hallituksen aikana ja heidänkin mukana ollessaan hallituksessa oppisopimusjärjestelmää luotaessa ei puhuttu oppisopimusjärjestelmän muutoksesta sillä tavoin että siitä tehdään koulutusta vaan että oppisopimuksesta ja oppisopimustyössä ollessa maksetaan osaamisen kautta tulevaa palkkaa

onko ajateltu että ministeriössä ruvettaisiin valmistelemaan sitä että meidän pitää nähdä tämä iso kuva niin että pitää venäjä pakotteisiin arktisen osaamisen alueella pystyä hakemaan joitain korvaavia toimia

me puhumme aina elintarvikkeiden huoltovarmuudesta ja nyt on kysymys siitä kuinka meidän oma teknologia voi kehittyä kun meillä on tarjota näihin olosuhteisiin parhaat mahdolliset edellytykset kehittyä

keskustan esityksestä siitä että se tulee mukaan koulutukseen puuttuu se työstä saatavan palkan elementti

täytyy sanoa että hyviä lakialoitteita olemme tänään kuulleet ja pistää todella pohtimaan minusta edustaja paateron näkemys siitä että me olemme saari ja meidän vientiteollisuutemme ja yleensä teollisuutemme ja kilpailukykymme lepää paljon myös merikuljetusten varassa ja erityisesti merikuljetusten varassa